on tärkeää että siellä parannetaan omaishoitajien mahdollisuutta pitää vapaapäiviä ja se tulee myöskin pienentämään osaltaan laitoshoidon tarvetta

sillähän on nyt koko poliittisen kartankin osalta laaja tuki ja nyt tällä kertaa näitä biotalouden edellytyksiä viedään konkreettisella tavalla eteenpäin muun muassa energiapolitiikassa jossa otetaan aivan uudenlaisia askeleita bioenergian kotimaisen energian hyödyntämisessä

elikkä se tavoite mikä keskustalla on ollut että koko suomen voimavarat otetaan käyttöön mielestäni varsin hyvin toteutuu tässä kolmen puolueen hallituksessa

vasemmalta puolelta on todella nostettu voimakkaasti nämä sopeuttamistoimet esille mutta olemme valitettavasti siinä tilanteessa että ilman sopeuttamistoimia emme selviä vaan ne ovat yksi osa tätä kokonaispakettia eli uudistuksia panostuksia kasvuun ja sitten näitä sopeuttamistoimia

silloin saadaan myöskin kilpailukykyä parannettua minkä pitäisi olla kaikkien etu sitä kautta uusia työpaikkoja verotuloja ja talouden kasvuun lisää vauhtia

arvoisa puhemies

minä rohkaisisin ministeriä hyvin voimakkaasti ajamaan näitten yhteispalvelupisteitten perustamisia ja toimintaa jossa muun muassa poliisin lupahallintotehtäviä voitaisiin sitten jokaisessa kunnassa pystyä tuottamaan ja järjestämään

mutta varsinainen pääpointti liittyy tähän maahanmuuttoon ja vaikka tämä kotouttaminen onkin työ ja elinkeinoministeriön hallinnon alaa niin toivon että te nopealla aikataululla ministeriöitten välisessä yhteistyössä kävisitte tämän prosessin läpi nimenomaan siinä tarkoituksessa mitä porkkanoita kunnat tarvitsisivat jotta näitä pakolaisia otettaisiin vastaanottokeskuksiin nykyistä paremmin kuntiin mikä olisi tavallaan se kynnys joka laukaisisi sen vastaanoton koska nyt tilanne on aivan kohtuuton

eikö olisi järkevämpää saada heidät siirtymään kuntiin ja sitä kautta kotoutumaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan paremmin eikä vain jättää odottelemaan ja odottelemaan vastaanottokeskuksissa tietämättä tulevaisuutta

uskon että me kaikki olemme huolissamme yliopistojen perusrahoituksesta ja sen riittävyydestä erityisesti nyt tässä talouden tilanteessa jossa talouskriisi merkitsee sitä että yritysten mahdollisuus ja halukkuus sijoittaa yliopistoihin ei ole samaa luokkaa kuin mitä tätä uudistusta tehtäessä

mutta uskon ja toivon että talouden nousun jälkeen tilanne paranee ja vahvistuu ja esimerkiksi oulun yliopisto pystyy keräämään varoja suunnitelmien mukaan

me keskustassa arvoisa puhemies kannamme myös huolta ammattikorkeakouluista ja tästä verkostosta ja sen kattavuudesta että tässä talouden paineessa sitä ei lähdettäisi saneeraamaan ainakaan sillä tavalla että sillä olisi heikentävät vaikutukset aluekehitykseen

pääministeri sipilän hallitus tulee jäämään historiaan kahdesta todella tärkeästä asiasta

se tulee taittamaan valtionvelan kasvun ja se tulee lyhentämään perusväylänpidon korjausvelkaa

ja näillä molemmilla on tietty tärkeä kytkös keskenään

samoin meillä on sympatiaa yliopistokeskuksia ja niitten toimintaresursseja kohtaan että tässä talouden tilanteessa ei niitäkään heikennettäisi vaan pidettäisiin ne vahvoina ja elinvoimai sina

kun me saamme perusväylänpitoon lisäpanoksia me saamme myöskin varmistettua sen että suomen talouden kasvun kannalta tärkein yksittäinen kokonaisuus biotalouden voimavarojen käyttö saa uutta puhtia aikaan ja saamme uusia työpaikkoja tänne luonnonvarojen hyödyntämisen osalle

se on hyvä asia koska me tarvitsemme keskipitkälläkin tähtäimellä uusia ammattihenkilöitä kaikille aloille ja sen takia tämän koulutuksen turvaaminen on tärkeää

tässäkin kannan huolta siitä että tällä koulutuspaikkojen kohdentamisella ei tehtäisi negatiivista aluepolitiikkaa elikkä ei vedettäisi aloituspaikkoja pois tai ainakaan kokonaisuudessaan pois alueilta jotka muutenkin ovat vaikeuksissa korkeintaan uudelleen suunnattaisiin ja haettaisiin entistä vetovoimaisempia alueita

se ei kyllä ole näkynyt täällä aikaisempien hallitusten ohjelmassa

arvoisa puhemies

mutta haluan todeta sen että keskusta on sitoutunut täysin vanhasen kakkoshallitukseen kuten ryhmäpuheenjohtaja kallikin sanoi ja hallituksen politiikkaan hallituksen ohjelmaan ja hallituksen toimenpiteisiin ja tällä vaalikaudella ei ole tarkoitus enää perustaa yhtään uutta ministeriötä tai lakkauttaa yhtään ministeriötä

joulumieltä kaikille

mitä tulee sitten tuleviin ohjelmiin ja vaalitavoitteisiin niin varmaan puolueet esittävät omat tavoitteensa hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja

niin on tarkoitus tehdä suomen keskustankin noin vuoden kuluttua kertoa kansalle minkälaisten asioitten kautta me haemme valtakirjaa kolmannelle pääministerikaudelle

pidän itsestäänselvänä että me kaikki koko eduskunta arvostamme ja nostamme korkealle arvoon ympäristöasiat luontoarvot ja kaikki ne asiat jotka ovat ylisukupolvista ajattelua

ne ovat olleet keskustalle aina aatteellinen kysymys tärkeä aatteellinen kysymys jossa me olemme halunneet sellaista periaatetta viedä eteenpäin että tila pitää luovuttaa seuraavalle sukupolvelle aina paremmassa kunnossa kuin missä se itse saadaan

eli tämä ympäristö ja vihreä asia on meille ollut ensimmäisenä ennemmin kuin muille puolueille aatteellinen ja hyvin tärkeä kysymys ja niin se on myöskin tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt julkaisi muutama päivä sitten talousneuvoston toimeksiannosta tutkimuksen jossa käsiteltiin kuntatalouden suurimpia ongelmia

he nostivat suurimmaksi ongelmaksi pienten kuntien heikon talouden ja kuntatalouden kokonaisalijäämän

he esittivät lääkkeeksi kuntien pakkoliitoksia ja valtionosuusjärjestelmän muuttamista siten ettei pieniä ja köyhiä kuntia enää tuettaisi entiseen tapaan

eli vaikka tänään nämä kaikki sata kuntaa perustettaisiin kuntakartaltaan niin ei näytä kuntien asukkaita voi jättää ilman palveluita se peruslain mukaankin täysin mahdoton ajatus mutta lapin tutkijat kyllä näin ihmiset ajattelevat ja suurin ongelma on isojen kaupunkien heikko tuottavuus ja yliraskas byrokratia

nolla h junior on että tämä vattin tutkimus kannustaa tulevia hallitusneuvotteluita ja nimenomaan siinä hengessä että kaksi kertaa julkisesti maakuntamallissa esittäneet valkoiset ostokykyä eli koko säästöt ovat ilmoittaneet tavoitteeksi kuntaremontin ja selän kunnan malli tähän viittaa sekin että etujärjestön suomen kuntaliitossa samainen puoluekoalitio on jo pitkään antanut yhdensuuntaisia

kuntien tai elämän ja verotulotasausjärjestelmän tulee mielestäni jatkossakin lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koska kaikilla kunnilla joilla samalla ja sijainnin tai valtion toimien antama pantania kilpailuetua

tällä tarkoitan valtion työpaikkoja yliopistojen kautta tuleva rahoitus ja työpaikkoja tai liikenneverkostoon investointiasatsauksia joita yhteisillä varoilla on tehty mittavalla taida olla aina

minä uskon että tulevien eduskuntavaalien pitää pääteemaksi nouseekin kuntapolitiikka ja sille vaihtoehtona näyttävät tämän keskustelun poika ivan keskustan ajamaan pois yhteistyön perustuva linja ja kahden toisen suuren puolueen ajama pakkoliitoslinja jossa kunnalliselle itsehallinnolle elämä taisi juuri minkäänlaista painoarvoa ja tämä pakko toteutettaisiin juuri niin että kaapin järjestelmää rukattaisiin ja sitä kautta vietäisiin taloudellisia edellytyksiä pieniltä ja syrjäistä kunnilta ja tässä kamppailussa näyttää olevan ainakin osa mediaa piti vahvasti mukana

jos se kyseenalaistaa isot verotulon täydennys ja vie tasausjärjestelmää pyritä luoma vastakkainasetteluja maakuntien sitten pääkaupunkiseudun välillä tämä on epäviisasta politiikkaa kaikkien kannalta ei pitäisi lähteä siitä että katsotaan millä tavalla kuntasektorin tuottavuuttakin parannetaan mutta hyväksyen erilaiset mallit eikä automaatti ole syyttää vain pienimmät kunnat ovat kustannuksiltaan kalliimpia kyllä siihen vaikuttaa kunnan sijainti vei lähes turhat viennin ja monet tekijät joihinka kuntapäättäjät eivät nopeasti ainakaan nopeasti pysty kyllä käytännössä millään tavalla millä tavalla vaikuttamaan

minä itsekin kuntapäättäjänä tiedän synnyttää kyllä suomen kunnissa myös niissä pienissä kunnissa erityisesti missä pienissä kunnissa tehdään valtavan paljon työtä siihen että kuntalaisten palvelut voitaisiin turvata keltainen lakisääteisiä luvattiin kyllä eduskunnan ja hallituksen tehtävänä on turvata oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä jotta jokainen suomalainen saa asianmukaiset palvelut perustuslain

arvoisa puhemies

joka hyvin keskeiset asiat on

ensi vuoden budjetti ei kuntien kannalta sisällä suuria

ja johtuen hallitusohjelmaan kirjattujen peruspalveluiden ja kehittämishankkeisiin tämän määräaikaisen ylimääräisen kolmekymmentä joona eurovaltionosuuskorotuksen

muutoin valtionosuuksissa indeksikorotukset on tehty täysimääräisinä ja verotuloa

valtion kuntien yhteisin toimenpitein on kuntien peruspalvelut onnistuttu turvaamaan kohtuullisen hyvin taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa hallituksen kannalta tämä on myös selvä arvovalinta

lähiajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin luoda edellytykset olla julkisen talouden kestävyys kuntatalous mukaanluettuna on turvattu riittävän pitkällä aikavälillä syvää talouskasvun vauhdittamista kyljysaste vaan nousua sekä tuottavuutta parantavia rakenteita

siihen ei kovin hyvin istu kategoriset menoleikkaukset vaikka vähemmillä menoilla joudumme

hyvinvointipalvelujen turvaamisen kannalta olennaista että kunnissa menojen kasvu onnistutaan painamaan pysyvästi ja selvästi alle nykyisen tasoa neljän prosentin

on selvää että hyvinvointipalvelujen turvaaminen ei ole yksin valtion tai kuntien toimenpiteiden varassa

allashankkeen linjausten mukaisesti on syytä jatkaa hosuminen ei auta ja pelkkä kuntien lukumäärästä puhuminen ei johda hyvään tulokseen

tulevaisuudessa pitää pidättäydytään uusista tehtävistä kunnille mitä voitaisiin antaa vain kun niillä pystytään tuottavuutta parantamaan tai niiden vaikuttavuus on tässä menossa selvä

sitä määrittävä tietohallintolakilääkittietohallintolaki on parhaiten parhaillaan hallintovaliokunnan

parhaillaan tehdään myös hankkeen toimeenpanoa koskevaa suunnittelutyötä missä valtiovarainministerillä tulee olemaan keskeinen

tämä vaikuttavuus tämä on merkittävä ja sen aikaansaaminen ja toteutukseen saaminen on

ette tiukkenevasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tähän kuten muihinkin rakenteisiin ja tuottavuutta parantavia uudistuksen uudistusten toteuttamiseen on löydyttävä kuitenkin riittävästi voimavaroja tässä mielessä on oltava rohkeutta

tässä mielessä

aikaa pitäisi olla ohi ja

on arvioitava tässä mielessä kunnille asetettujen velvoitteiden kokonaisvaikuttavuutta on karsittava sellaisia normeja jotka estävät tuttuun bar sumu eduskunnalle annettu kuluvana syksynä useita lakiesityksiä joilla ohjataan kuntia parantamaan tuottavuutta sekä uudistamaan

niillä ei ole kuitenkaan taianomaisuutta on selvää että kunnissa on jatkettava hyvien käytäntöjen jalkauttamista ja omien

haluan tässä yhteydessä ottaa esille myös hyvin tärkeän asioita eri yhteyksissä nostanut esille ja se on yksilön vastuu

meidän on tuettava kaikin tavoin ihmisen omaa elämänhallinta

nyt on aika keskustella siitä mikä on ihmisen vastuu mikä on kunnan vastuu ja valtiopast is ei tarkoita sitä että yksilölle sälytetään määrättömästi ahon lastulta mutta omaa elämänhallinnan tukeminen selviytymisessämme on hyvin tärkeä asia

lopuksi arvoisa puhemies totean aluehallintovirastoista joihin edustaa ukkola viittasi puheenvuorossaan meihin aloittivat tämän vuoden alussa ja kokonaisuutena voi sanoa tenavat kohtuullisen hyvin ottaneet pystyneet toimimaan tai huumemuutoksen

uuden viraston perustamiseen sisältyy kuitenkin aina merkittävä määrä lisäkustannuksia ja kun tähän rinnastetaan valtion tuottavuusohjelma on edelleen ohuelle hallintovirasto

rolle taloudellisesti aika tiukoilla ja ensi vuoden osalta tilanne näyttää aika vaikealta joudumme varmasti ensimmäisessä lisäbudjettivaiheessa tähän

ministeri teidän asettamanne vuorineuvos ollilan työryhmä on pistämässä uuteen asentoon tätä autoiluverotusta

jos tämä esitys toteutuu niin se tulee olemaan erittäin suuri tulonsiirto haja asutusalueilta itä ja pohjois suomesta erityisesti joillekin muille alueille

vastaus kuivuuden

ensin kunta kintestä joen rantakangas

kustannus tulee siirtymään erittäin voimakkaasti niille tahoille jotka joutuvat käyttämään paljon autoa ja ne ovat yleensä tuolla pitkien etäisyyksien suomessa

jäin odottamaan mustassa ministerin luistoa x kommenttia siihen miksi esimerkiksi aluekunta mallin valmistelut eivät ole enkä laula

miksi ei olla olla ikäänkuin sillä tiellä yhtään askelta tietojeni mukaan otettu vaikka kaikki tiedämme että rso kuntakentässä joudutaan tekemään rakenteellisiauuni oyn näkökantaa ministeri

ei niin miksi me emme

järkevällä porukalla saada tässä syntymään tulosta jossa alueiden eurooppa siis euroopan kehitys menee alueitten euroopan suuntaan meillä myöskin kyettäisiin niitä hartioita sillä avun vahvistamaan kansanvaltaisen mallin mukaisesti verollisen kokoiset toimintayksiköt jotka pystyisi vastuu hoitamaan jossa valtion keskus purkaneenkin väliportaan ja tallinnan puhtaana käteen samojen rajojen puitteissa näitä uudistuksia kanssa pikkuhartaudella

ja sitten vasta puhuroidusti

arvoisa puhemies

pääministeri stubb tuli julkisuuteen tänään ja hän kertoi että uuden hallituksen pitää tehdä nopeasti sopeuttamistoimet ja panostukset uuden kasvun aikaansaamiseksi

minä oletus työkone

samaa mieltä tästä maakuntahallinnon kehittämisestä aluehallinnon kehittämisestä elikkä kyllä meidän pitää kyetä ottamaan seuraava askel tässä eurooppalaisen järjestelmän mukaisesti ja tämä nyt toteutettu malli on vain eräänlainen välivaihe osittain vähän sekavakin välivaihe mutta joka tapauksessa siinä on korjattu organisaatioyhtiö joka varmasti helpottaa seuraavaa vaihetta mutta kyllä aidolla tavalla niin pitää

istuva pääministeri jolla on eduskunnan enemmistön tuki lähtee haikailemaan uuden hallituksen toiminnan perään kun nyt pitäisi käyttää sitä mandaattia mitä kansalta on uusien toimenpiteitten aikaansaamiseksi millä suomeen saataisiin talouskasvua työpaikkoja ja hyvinvoinnin säilyttämistä

nyt olisi vielä eväitä tehdä jos olisi halua

ne vaikutus mahdollisuutta

mutta tämä kertoo siitä että pyyhe on heitetty kehään

ne pitää viedä itä

te ministeri mainitsi tästä tietohallintolaista laista joka on hallintovaliokunnassa

edustaja kurvinen käytti hyvän puheenvuoron

tuen sitä että nyt tässä loppumetreillä tekisitte vielä toimenpiteitä pienyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi ja nimenomaan yrittäjänäkökohdasta

neljän katsominen voidaanko se vielä tällä kaudella säätää näitten perustuslaillisten ongelmien kautta jotka ovat peruslakivaliokunnan lausunnosta tuli esille mutta tiedostammeiseen tahtiin ja välttämättömyyden että siinä pitäisi päästä eteenpäin

teija meni ensi vuoden puolella se sitten tullaan arvioi

puhemies aluehallinnon osalta on helppo yhtyä todellisia

mutta mitä tulee kun tyynen kuntien talous heikkenee heikkenemistään rahoitusvaje on ollut kasvussa jo pitkään ja virvoletavaratalossa vaje oli jo viisi pilkku neljä miljardia

myös kuntien velkaakin velkaantuminen on yksi iaafn kaatuminen jatkuu

tuota kuvaa hyvin se että kun vuoden kasvattavat lopussa velkaa oli neljä pilkku kahdeksan miljardia ei viime vuonna se oli jo kymmenen pilkku yhdeksän miljardia tulee ensi vuoden aikana pudonnut tulee suru kun olen vielä enemmän

kuntakenttä myöskin eriytyy nopeasti tämä näkyy veroprosenttien suurena vaihteluna

kun sitä kysyy onko mieltä että mistä tämä tilanne johtuu niin kyllä he kehottavat katsomaan hallituksen ja eduskunnan suuntaan jolla oli paljon puhuttu siitä että kuntien tehtäviä isältään ja jos niitä lisätään esittää puolestaan nosti riittävästä rahoituksesta jäi vain ei ole toimittu edustaa komi puheenvuorossaan luetteli monta mutta tehtävä jotta kunnille on tullut tulosta

yle tarvitsee ministeri todellakin selkeää kuntapolitiikkaa ja selkeä puhdas politiikka oli juuri se että syyttäjä ei lisätä haju sitä lisätään esitellyt että lystirahoituksesta

jos eläkettä ministeriltä pelkkä historia koska kukaan aikaisempi kuntaministeri tähän ei ole pystynyt toivotamme menee menestystä

edustaja jyrki wilkn

arvoisa puhemies

molemmat tiedämme että nainen voi jatkua tulvivien menojen ja tulojen osuuden on ollut jo pitkään

minusta olisi ollut paljon parempi että pääministeri olisi antanut täyden valtakirjan elinkeinoministerille ja työministerille tuoda vielä nopealla aikataululla eduskunnan käsittelyyn uusia toimenpiteitä joilla nimenomaan sitä työtä ja toimeentuloa aikaansaataisiin ja ennen kaikkea pienyritysten toimintaedellytyksiä parannettaisiin

kun näyttää siltä että

vastaamaan yleistä siitä mitä me täällä säädämme valtionosuuksien osalta

millä tavalla teidän

pitäisi ryhtyä arviomaan sitä että mitkä kuntien oikeat tehtävät ovat ja millä tavalla jolle pitää kunniassa kun oikea ja riittävä tehtävä on määritelty niin

ei kannata haikailla uuden hallituksen perään vaan pitää käydä ensin vaalit ja vaalien tuloksen pohjalta muodostettava enemmistöhallitus tekee sitten hallitusneuvottelujen pohjalta hallituspuolueitten yhteisesti sopimalla tavalla toimet joilla suomi pelastetaan ja suomi saadaan kuntoon ja suomi saadaan nousuun

että myöskin jos lisärahoitus varmasti

olla tekemässä yhteistä tuottavuusohjelmaa valtion ja kuntien kanssa tekemistä

millä tavalla turvataan se että niitä virheitä jotka on varsin valitettavan tutulta virastovara ovat tässä imuliike olisi innostuneet pelipaikoista taisi lopuksi vielä ostot tilitiedot ja teknistä yhteensovittamisestani vaikka nyt jouduttaisiin kai tässä on monta kertaa että ilman perustuslain säätämisjärjestystä ilmeisesti ei päästä riittävästi eteenpäin jos

keinot koovee monellaesiajoa ei mikään niistä ei tule sulkea mui ns

haluaisin kysyä ministeri tölliltä mitään valtiovarainministeriössä

mitä te olette miettineet tämän valtion tuottavuusohjelman kehittämiseksi mitkä ovat ne uudet keinot todellakin niin kuin

edustaja virtanen kasvu ja ohjaa edustajia johto kertoi näistä valtiontalouden tarkastusvirasto

kriittisistä kommenteista havainnoistani miten te olette konkreettisesti valtiovarainministeriössä nämä enemmän kritiikki

tää ottaneet vastaan mitä te aiotte esittää

konkretiaa siihen kaipaisin teiltä edusti

uusia toimintatapoja ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta

se mustasuuruuskilpailuaittää kuinka monen kunnan liittoutumia voidaan toteuttaa ja haitta on aika yksiselitteisesti kilpailuetua tästä kuntien suuruudesta kuitenkin valiokunnassa tuo kuulimme asiantuntijoita jouduttiin toteamaan että suurimmat taloudelliset ongelmat ovat neljänkymmenen viiva sadan tuhannen asukkaan

hyvin

onko nyt

kiinnitetty huomiota siinä ministerinä hyvin esille ottamassa näkökulma

vastuuta pitää lisätä vastuuta pitää

kun rahat ovat loppumassa vastuun jakaminen on voimavara että kun sitä käytetään niin vastuu vain kasvaa ja lisään ja ehkä myös meille kipeät ongelmat jotka joudutaan ratkaisemaan tätä kautta saavat uuden sisällön ja löydetään niitä uusia

jotka ovat kuitenkin nedim ja kaikkein vahvin polttopiste tässä paras hankkeen uudistuksessa